sudenhoitosuunnitelman yhteydessä on myös väläytelty mahdollisuutta maksaa eräänlaista siedätyskorvausta sen alueen asukkaille joidenka naapurustoon susilauma siirretään taikka siirtyy

nykyisen erittäin tiukan talouden aikana on vähintäänkin erikoinen esitys mikäli veronmaksajien kukkarosta alettaisiin maksaa siedätyslisää suurpedoista

kansalaisille ei liene merkitystä sillä missä poliisipäällikön virkatuoli on mutta sillä on merkitystä kuinka nopeasti kansalainen saa turvallisuuspalvelunsa ja kuinka läheltä lupahallinnon palvelunsa

kokemuksesta tiedän että poliisikoulun opiskelijat työ ja kenttäharjoituksessa ollessaan ovat juuri poliisin työtä oppimassa ja harjoittelemassa ja voin suoraan sanoa että ovat yhtenä partiojäsenenä ajamassa keikkaa ja hoitamassa myös muita hälytystehtäviä joten minä ihmettelen että jos heidän määränsä vähenee se ei vaikuttaisi operatiivisessa työssä olevien poliisien määrään

eiväthän he toki tarkkaan ottaen virallisesti ole työssä koska he ovat harjoittelijoita mutta heitä kuitenkin käytetään tasan samalla tavalla kuin työvuoronsa muitakin poliiseja

olen monta kertaa keskustellut eri kansanedustajien kanssa ja minä hämmästelen kyllä sitä että kahdenkeskisissä keskusteluissa monet edustajat vakuuttavat sympatioitaan liikkuvalle poliisille ja kertovat että liikkuvaa poliisia ei tulisi lakkauttaa kuitenkin täällä salissa saattaa mielipide muuttua

monet pelkäävät liikenneturvallisuuden heikkenevän

uskon vilpittömästi että liikenteen valvontaa tehdään muutama kuukausi ja jopa pari vuottakin vähintään yhtä suurella tarmolla kuin tähän saakka koska tiedetään että toimintaa seurataan

ennustan kuitenkin että kun seuraajan tarkkaavaisuus herpaantuu vähenee myös liikenteen valvonta ja sitä mukaa onnettomuustilastot paisuvat

huoli on varmaan meidän kaikkien yhteinen sillä uskon että jokainen edustaja saa kotiseudultaan viestiä tiestön kunnosta erityisesti kelirikkoaikana

tällaisten teiden varsilla asuvilla on huoli siitä kuinka toimitaan niissä tilanteissa joissa huonokuntoisen tien takana asuva henkilö saa sairauskohtauksen ja sairausauton matka katkeaa kesken

monet hämmästelevät kuinka sotakorvauksia maksanut suomi on kyennyt raivaamaan ja rakentamaan synkkään korpeen syrjäseutujen tiet kulkukelpoisiksi mutta me emme nyt syvän rauhan aikana kykene edes ylläpitämään ja korjaamaan samoja teitä

tuo summa kuluu jo siihen että teiden varsille pystytetään merkkejä painorajoitetuista silloista jotta entistä raskaammat ajoneuvoyhdistelmät eivät sortuisi heikoilta silloilta jokiin

matkustan paljon junilla joten omakohtaisiin kokemuksiin perustuen voin kertoa että junan myöhästyminen aikataulusta alkaa olla pikemminkin sääntö kuin poikkeus

alituisia myöhästelyjä selitellään milloin milläkin syyllä ja henkilökunta näyttää olevan lopen kyllästynyt selittämään työnantajansa kehnoa tilaa

mikäli raiteille kaatuu puu taikka tuuli kasaa lumikinoksen on juna myöhässä koska ei ole riittävästi henkilökuntaa pitämään raiteita kulkukelpoisina

ongelmia oli junassa myös siinä että vaunujen virtapistokkeet eivät toimineet

henkilöstö on minimoitu kalusto vanhenee käsiin ja samaan aikaan kansalaisia kehotetaan käyttämään entistä enemmän julkisia liikennevälineitä